minun mielestäni me tarvitsemme myös tässä asiassa aktiivista otetta ministerin ja hallituksen taholta juuri keski savon kaltaisissa tilanteissa

aikoinaan edustaja roosin aloite otettiin maa ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyyn poikkeuksellisesti ministeri pietikäisen ja ministeri hemilän aikana

kunnat ulkoistavat ja yksityistävät ja joutuvat nostamaan jakoveroa joka sosiaalisesti ei ole oikea verotusmuoto kriisitilanteessa

toinen oli sitten nimenomaan että ruuan arvonlisäveroa tehokkaampi ja parempi olisi ollut keskittää veronalennukset työtulojen verotukseen ja tulonjakovaikutus olisi paremmin saatu aikaan kun olisi korotettu sosiaalietuuksia ja kohdennettu tuloverotuksen alentamista

ongelmia ovat tietysti metsänomistajapuolen pirstoutuminen ja juuri nämä puun myyntiin vaikuttavat muut tekijät joita mielestäni pitää tarkastella erikseen

tässä eduskunnan budjettivallan kumulatiivinen murentaminen on nyt otettava vakavammin perustuslain näkökulmasta ja myös eduskunnan valiokuntien osalta esille

poikkeuksetta kunnat varsinkin taloudellisissa ja työllisyysvaikeuksissa olevat kunnat joutuvat nostamaan veroäyriä

minä haluaisin tukea edustaja salolaista sen verran lapin hulluja kun ollaan että käsivarren tunturien ja käsivarren maiseman suojelu vaatii nyt kyllä tekoja

toinen asia on se että toiminnallisia tarpeita pitäisi kuntarakenteen ohella myöskin maakunnallisten rakenteiden vastata ja myös maakunta aluejako olisi syytä arvioida

nyt sitten eräänä osana kiinteistöverosta tehdään ikään kuin osa kuntarahoitusta tuntuvillakin nimenomaan asuinrakennuksen veroprosentin alarajan nostoilla kuten täällä on kuvattu

meillä pitää pystyä tekemään niistä kansallispuistoratkaisu sen takia että hyvin herkästi tehdään tämmöisen kunnan rakennustarkastajan näkökulmasta mökkikaupunkeja saanan herkille alueille ja se ei ole yhden kunnan rakennustarkastajan hommaa kyse on kansallisvarallisuudesta ja kansallisomaisuudesta

edelleen myöskin hallitus poliittisista syistä tämä nykyinenhän on vahvasti mtk johtoinen hallitus on jättänyt käsittelemättä metsänhoitoyhdistyslainsäädännön eli tämän veroluonteisen pakkojäsenyysjärjestelmän käsittelyn

erittäin epäsosiaalisesti tätä veropohjaa ja rahoitusta haetaan ei todella veronmaksukyvyn ja varallisuuden huomioon ottavalla tavalla kuten veroratkaisut pitäisi tehdä vaan tässä on kyseessä selkeästi regressiivinen voimakkaimmin pienituloisiin kohdistuva verotusmuoto

ei kilpailuneutraliteetti metsä yrittäjyydessä toteudu metsäkeskusten eikä metsänhoitoyhdistysten nykyisen mallin puitteissa

kiinteistövero ei ole todella progressiivinen

se kohtelee omassa talossa asuvia pientä eläkettä saavia ja lapsiperheitä todella tässä tilanteessa voimakkaammin niitä ihmisiä jotka ovat esimerkiksi juuri kovimman työttömyysuhan alaisina

toivoisi että suomessa hallitusti tehtäisiin jotain ei aina vasta sitten kun euroopan unioni esimerkiksi valituksen kautta antaa ukaaseja

se on sitä valintaa ja arvovalintaa jota meidän on pakko tehdä jottei lasku tästä syrjäytymisestä ja työttömyydestä ja lapsiperheiden vaikeuksista kärjisty

kyllä tämä olisi myös kansallinen etu että meillä metsäyrittäjyys ja puuhuolto ja metsäpolitiikka olisivat paremmassa hoidossa ja asenne olisi parempi

komissio on useaan otteeseen viitannut jäsenmaihin että ne pehmentäisivät tämän kriisin sosiaalisia vaikutuksia tukemalla työttömien perheitä ja nimenomaan sosiaalisin tukitoimin

olen hyvin iloinen että suomen sydänliitto on keskeisenä edunvalvontatavoitteenaan muun muassa linjannut näitä asioita niin että kansanterveysjärjestöjen kautta toivon mukaan löydämme myös poliittista yksimielisyyttä

teidän harhalaukaisunne kelan työnantajamaksun miljardiluokan poisto joka sai perusetuuksien rahoituksen tässä syöksyvän talouden tilanteessa epävakaaksi

tältä osin hallitus on hukkaamassa saamaansa erinomaista kultaperintöä muun muassa

olen myös iloinen herra puhemies todetessani pöytäkirjaan että sosialidemokraattinen puolue on hyväksynyt tämän tavoitteen omissa hallitusohjelma ja budjettitavoitelinjauksissaan

punamultahallitushan maksoi kunnille kaikki niiden saatavat ja tämä hallitus aloitti tältä osin puhtaalta pöydältä

samoin valtiontalouden oikeat kasvua tukevat investointipanostukset ovat jääneet heikoiksi ja tämän kriisin sosiaalisia vaikutuksia työttömien perheitä tukevat ratkaisut ovat jääneet olemattomiksi

eli voi sanoa että tällä tavalla suomen sydänliitonkin näkökulmat ja myöskin tämä yhteinen huoli terveyserojen kasvusta on otettu huomioon

nyt tässä tilanteessa on todella vakavaa että samaan aikaan te esitätte ainoina toimina nimenomaan eläkkeensaajien pienituloisten aseman heikentämistä

eikö nyt olisi aika vihdoin katsoa kansallisen eheyden ja luottamuksen ilmapiirin perään ja koota todella samaan pöytään kaikki vastuulliset poliittiset voimat koska tuloerot ja terveyserot eivät ole kasvaneet pitkään aikaan niin vakavalla tavalla kuin nyt ja nyt täytyy löytää talouden jälleenrakentamisen edellytykset

nyt on annettava selvä poliittinen signaali että sosiaali ja terveydenhuollossa perus ja erikoissairaanhoidon kokonaisuuksissa ei enää voida katsoa vaan on mentävä konkreettisiin tekoihin

tehdään ideologista ristiretkeä julkista terveydenhuoltoa vastaan mutta jälleen köyhimpien ja vaikeimmassa asemassa olevien kustannuksella

nämä ovat varsin rajuja lukuja tilanteessa jossa kunnat ovat kuitenkin tämän sosiaalisen kriisin ja työttömyyskriisin etulinjassa

tässä suhteessa tämän eduskunnan pitää kuten täällä muun muassa edustajat maria guzenina richardson ja kallio totesivat sosialidemokraattienkin taholta tämä nyt asiallisesti ripeästi ilman kommervenkkejä viedä läpi

täytyy sanoa että helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja hyvin tarkasteli kuinka monta vaihtoehtoa oman terveydenhuollon hoitamiseen on suomalaisella köyhällä yksi kun useimmilla varmasti tässä salissa on kahta kolmea työterveyshuolto muistaen

kai neljän vuoden päästä kokoomukselta voi jälleen odottaa synnintuntoa koska te totesitte että kansalaisten pitää luottaa päätösten oikeudenmukaisuuteen ja kelan työnantajamaksun poistolla te siirrätte rajusti nyt verorasitusta kotitalouksille

mutta te ette luoneet omistusoikeuden ylikorostuksen takia luotuun vaparajoitteeseen mitään erityismaksuluokkaa jolla olisi kerätty rahaa enemmän

on erittäin järkyttävää kuntatasolla törmätä nyt siihen tilanteeseen miten lapset kouluissa oirehtivat meidän kriisiämme

tässä tilanteessa verotusratkaisujen ohella toinen ratkaisu olisi ollut juuri panostaa kuntapuolella toisella tavalla ja kolmas on sitten nimenomaan rakentamiseen asuntotuotantoon vuokra asuntotuotantoon ja liikennehankkeisiin panostaminen

olisi voitu luoda muutaman vavan lisämaksu

tärkeää on menokuri vientiteollisuuden nousuun saanti ja sitten ilman muuta alue ja kansallisen kilpailukyvyn kannalta on uskallettava tehdä vahvoja vipuvarsia liikennehankeinvestointeja niin arktisen kuin venäjä strategian osalta ja oman teollisuuden osalta myöskin kansallisen selviytymisen näkökulmasta niin ministeri haaviston aloittamalla tavalla valtionomistajuus kuin ylipäänsä teollisuuden toimintaedellytykset on nähtävä toisella tavalla

kuunnelkaa hyvät edustajatoverit opettajia

valtiovarainvaliokunta totesi viime talvena marraskuussa jo että jätevesien käsittelyvaatimukset aiheuttavat inhimillisesti ja taloudellisesti kohtuuttomuuksia

nämä oppilasryhmäkokojen suurentamiset ja kouluavustajien määrien vähentämiset osana kuntatalouden tervehdyttämistä tulevat iskemään erittäin vakavalla tavalla sosiaalisen turvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden kannalta vastaan

suhdannenäkökulmasta olisi erittäin tärkeätä aloittaa jo päätettyjä infrastruktuurihankkeita ripeämmin talouskehityksen tukemiseksi

silloin sentään puolet kokoomuksesta ja kolmasosa keskustasta oli tämän nykyisen lain takana

tältä osin nimenomaan päärataverkko on aluekehityksen ja elinkeinoelämän kehityksen kannalta välttämätön seinäjokioulu väli savon rata pieksämäkikuopio väli

tältä osin uskon että kun näistä peruslinjoista ollaan yhtä mieltä niin hallitus kuin oppositiorajan yli kansallisen eheytymisen ja selviytymisen mallit löytyvät

nyt voi kysyä eikö valtiovarainvaliokunnasta keskustapuolueella ole suoraa yhteyttä ympäristöministeriöön kun eduskunta ja valtiovarainvaliokunta aivan yksimielisesti viime marraskuussa vaativat välittömästi näiden havaittujen virheiden pikaista korjaamista

näissä asioissa jos missä toivoisi kyllä että eduskunnassa olisi kunnallispuolue merkittävin puolue myös päätöksenteossa

näihin kuuluu ilman muuta hallituksen lykkäämä savonlinna päivärantavuorela kallansillat ja näitä on myös etelä ja länsi suomessa

hallituspuolueiden edustajat te olette olleet kuntaliitossa tekemässä yksimieliset esitykset kuntarahoituksen ja kuntien valtionosuuksien lisäämiseksi

se mikä nyt sitten myöskin kannattaa huomata on se että sosialidemokraatit eivät ole olleet yksin puheissaan

nyt euroopan unionin komissio on käyttänyt erittäin vakavan puheenvuoron nimenomaan tästä finanssikriisistä talouden elpymiseen liittyvien toimiensa osalta

herra puhemies

nämä ovat kuitenkin sellaisia tärkeitä ensiaputoimenpiteitä joissa sosiaalisen turvallisuuden ja kuntien peruspalvelujen kannalta on mentävä eteenpäin

komissio kehottaa käyttämään keinoja kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi puhuu työttömyyden kohteena olevien ihmisten tukemisesta tukitoimista alueille joille syntyy uusia työpaikkoja eli henkilökohtaisten palvelujen terveydenhuoltopalvelujen ja sosiaalipalvelujen aloille

minusta pitäisi huomattavasti tarkemmin arvioida afganistanin sisäisen tilanteen ja hallitsemattoman huumetilanteen vaikutuksia meidän ja eun sisäiseen turvallisuuteen

on kyllä myöskin tässä yhteydessä jo sanottava että nyt keskustelun pitää kääntyä kyllä näennäisistä lukusarjoista oikeisiin asioihin päätösten taustoihin

tältä osin on kysymys siitä millä ehdoilla myöskin valvonta ja toisaalta kriisipankkien riskien takausten realisoituessa suomen valtion ja veronmaksajien etu varmistetaan

me pyrimme välttämään myöskin esimerkiksi terrorismin kohteeksi joutumisen riskiä ja tämä tarkoitti sitä että me arvioimme eun ja kolman sien maiden suhdetta myöskin oman turvallisuuden ja terrorismin riskin näkökulmasta

hyvin helposti hallituspuolueet ovat pystyneet viemään keskustelua siihen millä sosialidemokraatit rahoitatte tämä miljardin euron jota te esitätte

mutta herra puhemies kiinnitän huomiota siihen onko valtiovarainministeristä kyseessä panikoituminen vai edesvastuuton asennoituminen tähän tilanteeseen kun te ette reagoi verotuksella ette investoinneilla ajassa tähän kriisiin

hallitus ei reagoi näihin nimenomaisiin komission selkeisiin lähtökohtiin jotka olisivat kansallisen oman sisäisen turvallisuutemme ja suomen turvallisemman huomisen kannalta tässä massairtisanomisten tilanteessa aivan välttämättömiä

minusta meidän pitäisi kyllä selkeästi paneutua siviilikriisinhallintapainotteiseen työhön ja kansallisen turvallisuuden etu ei ole kyllä mielestäni leimautua sotilaalliseksi osapuoleksi afganistanin tilanne huomioon ottaen

edustaja salonen minusta kiteytti hyvin tämän asian sanomalla että meillä kaikilla täällä eduskunnassa on nyt myös pysähtymisen paikka

ja erittäin vakava kysymys on että yritysrahoituksen osalta näiden erityisrahoituslaitosten toimintapelivaraa ette ole välittömästi laittamassa liikkeelle

suomi on enemmän kuin mikään maa riippuvainen metsäteollisuuden ja metsäklusterin työstä ja tuloksesta ja tässä suhteessa haluaisin hallituksen huomiota kiinnittävän nyt tämän metsäteollisuuden ja vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin laajemmin

täällä on myöskin aiheellisesti tuotu salissa esille se miten monta miljardia valtio menettää vero ja maksutuloja harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoksi

nimittäin kyllä tässä paljolti ovat myöskin meidän huonot viranomaiskäytänteet ja myöskin yhteistyön heikkoudet taustalla

muistan kun poliisiylijohtaja markku salminen jo aikoinaan kiinnitti huomiota siihen että lääkärit eivät reagoi pahoinpideltyihin lapsiin tai sosiaaliviranomaiset eivät ota vakavasti

tältä osin ed

itämeren rikkipäästömaksu suoran sanoen harhautuminen viime kaudella imo asiassa nyt ilmastokokouksen durbanin vaikutukset miten eliminoidaan nämä kielteiset vaikutukset

tältä osin sosialidemokraatit esittävät käännettyä arvonlisäverojärjestelmää myöskin selkeänä lisätulona mutta erityisesti laittoman työvoiman ja harmaan talouden torjuntaan liittyvänä ketjuuntuneiden rakennusurakointien ynnä muuta

teidän ratkaisunne on tukea varakkaiden veronkevennyksiä luoda pelitilaa sillä ja sitten panna kunnat maksamaan perusturvallisuuden heikentämisenä leikkauksina jakoveron kunnallisveron nostona ja kiinteistöveron nostona mikä nosto on regressiivinen pienituloisiin voimakkaammin kohdistuva veromuoto

sitten myöskin täytyy olla tietysti kyllä lainsäädännössä voimakkaampien toimenpiteiden vastuullinen toimintamalli kunnossa

onko hallituksella laajasti poikkihallinnollista otetta metsäteollisuuden toimintaedellytyksiin energian kuljetuskustannusten ja myöskin hallitusohjelman mukaisten puuhuoltoa parantavien metsälainsäädännön uudistamisen ja metsänhoitoyhdistysjärjestelmän osalta

on kiinnitettävä huomiota myös aktiivisempaan kansallista kehittämistä palvelevaan omistukseen valtion omistajuudessa

ja nyt mennään kysymykseen käytänteistä

me emme voi ulkoistaa yhtiön johdolle kvartaalipäätöksentekoon näin vakavana aikana valtionyhtiöiden kehittämistä

sitten tietysti niin opposition kuin hallituksenkin on tässä vakavassa vaikeutuvassa tilanteessa todella kyettävä yhdessä miettimään syrjäytymisen torjuntaa ja köyhyydenvastaisen työn toteuttamista

mutta myöskin aikoinaan kun valtiovarainvaliokunnassa tehtiin korvamerkittyjä rahoja me teimme lastensuojeluun korvamerkityt rahat ja lastenpsykiatriaan koska ennalta ehkäisevä työ on ollut aika lailla karsinnan kohteena ja lähetejärjestelmätkään eivät ole eri sairaanhoitopiireissä toimineet minä muistan vain että ei se kuntaliitto hirveän innostunut tällaisista korvamerkityistä rahoista ollut eivätkä kaikki poliittiset ryhmätkään tässä talossa

tässä mielessä tulee hyvin keskeiseksi se millä tavalla maakuntien liittojen rooli on tässä muutoksessa mukana erityisesti ottaen huomioon kaupunkiseutujen kasvavan merkityksen ja verkostotalouden kehittymisen

tässä järjestyksessä ratkaisutaistelut käydään euroopassa ja tässä on toivotettava valtiovarainministerille voimia nimenomaan siinä muutoksessa mikä tämä moraalikatokattaus ja kasinokapitalismin jälki tulee olemaan ja torjuttaessa nimenomaan olli rehnin tie velkaunioniin perussopimuksen vastaiseen yhteisvastuuseen veloista

tältä osin sosialidemokraattisen puolueen esittämä yhteistyötarjous hallitukselle tarkoittaa nimenomaan näiden sosiaalisten vaikutusten pehmentämistä ja suomalaisten turvallisuuden parempaa hoitamista

tältä osin tullaan nyt vaatimaan alueilta ja seuduilta vahvuuksien tunnistamista visiota ja strategiaa kehittämiselle ja on erittäin tärkeätä että maakuntaliittojen roolin vahvistumisen myötä nimenomaan tämä itse prosessi eri alueiden vahvuuksien ja edunvalvonnan osalta käydään kunnolla läpi

minä vetoan nyt vähän valtiovarainvaliokunnankin hallitusryhmiin että oikeasti tunnetaan vastuu eikä mennä kuntien selän taakse ja ollaan nyt myöskin näitä korvamerkittyjä rahoja lastensuojelun ja lastenpsykiatrian osalta harkitsemassa koska tilanne on kentällä kärjistynyt viime vuosina

puhemies

tarvitaan valtiontalouden sopeuttamista uudelleensuuntaamista menoissa ja rakenteissa mutta myös talous ja kasvupanostuksia ja kriisin sosiaalisten vaikutusten hallintaa

minun on melkein pakko lopettaa tämä samalla tavalla kuin viime joulukuussa talousarviopuheenvuoroni seppo lindblomin analyysiin silloin varsin tuoreeseen mutta nyt valitettavasti myöskin monella tavalla ajankohtaiseen analyysiin joka kuvaa sitä kehitystä jossa talouden päättäjät täällä ja globaalisti ovat toimimalla aikaansaaneet meitä kaikkia järisyttäviä vaikutuksia mutta eräällä tavalla myöskin sitä että suomalaisen edustuksellisen demokratian tila ja toimintakyky vastata kansalaisten tarpeisiin ehkä vaatisi täällä alhaalla niin kuin myös tuolla ylhäällä myöskin pysähtymistä

tulevan politiikan keskeinen haaste on miten yhdistetään alueiden kehittäminen innovaatio toiminta ja asuinympäristöinä ja alueiden toimijoiden osallistuminen näihin vahvistuviin kansallisiin ja globaaleihin verkostoihin

ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja veronmaksukyvyn mukaista yhteiskuntaa ei synny kansallista eheyttä ja sitä uuden suomen perustaa jolla tässä nimenomaan on mentävissä eteenpäin

erittäin keskeinen pääperiaate joka tämänkin lain yhteydessä on kyllä käytävä vielä selkeyttävästi läpi on ministeriöiden sektoripolitiikan alueulottuvuus joka tulee entistä tärkeämmäksi

tähänhän tämä strateginen ohjaus maakuntaliittojen rooli yhdessä eri ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa tähtää ja tietysti myöskin alueellisten toimijoiden selkiytyvään yhteistyöotteeseen

nähtävissä on ennen muuta niin sanotuksi kvartaalitaloudeksi kutsutun elinkeinoelämän virtausten voimistuminen eli lyhytjännitteisen omistajaintressin esiin tunkeutuminen

osin se kertonee tietotaidon talouden mukanaan tuomasta kaivatustakin dynamiikasta mutta ennen kaikkea yritystoiminnan sosiaalisen koodin muutoksesta moraalin rakoilusta ja yritysjohdon ahneudesta jolle ei löydy mitään markkinataloudellisia perusteita

tässä asiassa vielä on korostettava juuri seutujen roolia joka on kasvava ja valtion ja seutujen ja sektoriministeriöiden kumppanuutta

juuri kun markkinatalouden merkitystä on korostettu modernissa yhteiskuntapolitiikassa niin sen itsekuri pettää ja sen etiikka yskii huolestuttavalla tavalla

samaan kulttuuri ilmiöön kuuluu moderni mediamme joka omissa kilpailupaineissaan on tehostanut talouttaan mutta myös korjannut uutisointiaan

itse asiassa kun vielä rakennettiin superministeriö työ ja elinkeinoministeriö tähän tilanteeseen niin on kuitenkin vielä eri ministeriöiden yhteistyötä muun muassa osaamiskeskusten ja klustereiden toteuttamisessa vielä hiottava

se on tavoitellut yhä näkyvämmin viihteellisyyttä minkä seurauksena se nykyään pyrkii yksinkertaistamaan ja pahimmillaan jopa trivialisoimaan yhteiskunnallisia valintoja

se ei välttämättä seulo kritiikillään ominaisuuksia jotka edustavat luotettavaa hallintoa ja politiikkaa vaan toimii pikemminkin päinvastoin

maakuntaliittojen rooli on murroksessa kuten totesin erityisesti kaupunkiseutujen kasvavan merkityksen ja verkostotalouden kehittymisen takia ja on ikävää että tässä aluehallinnon uudistamishankkeessa ei ole käsitelty tästä näkökulmasta maakuntaliittojen roolia ja muuttuvaa tehtävää

ei ole myöskään uskallettu pohtia maakuntajaon uudistamisen tarpeita

lisäksi maakuntien suuri lukumäärä jarruttaa toiminnallisten seutujen tehokasta yhteistyön organisointia yli maakuntarajojen

tämän takia seutujen toimijoiden on pystyttävä luomaan strategiat kehityskäytävien vahvistamiseksi

poliittisesti valitettavasti keskustapuolue ei ole tämän lain valmistelussa omannut valmiuksia arvioida maakuntajakoa nimenomaan tältä operatiiviselta näkökulmalta

vähemmälle tässä keskustelussa on jäänyt se että nyt sadat miljoonat syyttömät maksavat säätelemättömän kasinokapitalismin ja pankkitoiminnan ahneuden laskua

kun liittojen roolia pyritään vahvistamaan olisi myöskin niitten alueellista kattavuutta ja toimintakykyä pitänyt parantaa

tässä suhteessa sosialidemokraattien vaatimukset jotka ovat olleet johdonmukaisia jo viime kaudella muun muassa vakuusvaatimusten rahoitusmarkkinaveron pankkiveron ja moraalikadon purkamisen osalta ovat hyvin ajankohtaisia

tässä on myös se ongelma että kun vanhaa maakuntajakoa jatketaan niin se jossain määrin menettää merkitystään suurkuntien ja suurkaupunkien muodostumisen tilanteessa

samoin kansallisesti meille on erittäin tärkeätä että veronmaksajat eivät joudu pankkituen ja velkaisten maiden takausten maksumiehiksi ja meillä täytyy olla myös kansallisen toimintakyvyn näkökulmasta perälauta

syntyy aika erikoinen tilanne sen lisäksi että meillä on myöskin alueita joissa on tarpeettomasti jopa elinkeinoelämän kansallisten avainklustereiden toteuttamisessa ongelmia siinä millä tavalla eri te keskukset eri alueet tänäkin päivänä saavat koordinoitua

herra puhemies

varkauden menestys on hyvin pitkälti kiinni kansainvälisen teollisuuden muun muassa metsäteollisuuden edellytyksistä

kun tämän maan selviytyminen tulee olemaan kiinni kansallista strategiaa ja alueellista kehitystä tukevien ylimaakunnallisten hankkeiden luomisessa ja eteenpäinviemisessä ei joku viitostie ole vain pätkä pohjois savossa tai etelä savossa ei savon rata ole joku pätkä jossain vaan se on kokonaisuus

pääministeri valtiovarainministeri voimmeko me nyt yhtäkkiä luottaa siihen että olli rehnin johdolla komissio löytäisi tiukat ehdot muun muassa tukirahoitukselle

siltä osin tietysti täytyy sanoa että puuhuoltoon liittyvät toimet niin puutullin hoitotavat kuin myöskin puuhuoltoon liittyvät ongelmat näkyvät varmasti siellä